tältä osin uskon että ne ratkaisut joita hallitus teki osinkoverotuksen osalta ne täsmennykset oltaisiin tehty normaalin lainsäädäntövalmistelun yhteydessä mutta johtuen siitä keskustelusta joka yhteiskunnassa syntyi hallitus halusi tehdä nuo täsmennykset jo aikaisemmin

ministeri katainen kyllä eduskunnallakin on oikeus saada vastaus välikysymykseen ja siitähän tässä kaikessa on nyt kysymys

minusta se oli oikea teko ja niin kuin sanoin aikaisemmin muut tarkennukset ja täsmennykset olemme valmiita tekemään tässä normaalin lainsäädäntöprosessin yhteydessä

mutta se viesti jolla ehkä opposition suusta tällä hetkellä halutaan tietoisestikin hämmentää että jollain lailla osinkoverouudistus olisi lisäämässä sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ei kyllä kerta kaikkiaan pidä paikkaansa

tämä talouden kolmoishaaste ei ratkea yhdellä budjettiesityksellä tai yhdellä lisätalousarvioesityksellä vaan vaatii laajempaa talouspoliittista strategiaa

hallituspuolueiden kansanedustajan suulla pääministerin suulla lietsotaan väärää tietoa tästä neuvottelutuloksesta jotta yksi työmarkkinajärjestö joutuu lähettämään tiedotteen jossa korjataan pääministerin ja hallituksen antamia puheita

ja sen hallitus on myöskin eduskunnalle ja suomen kansalle esittänyt neljän pilarin mallilla jossa yhtenä pilarina on ensi vuoden talousarvio toisena lisätalousarvio joka tukee työllisyyttä täsmätoimin kolmantena rakenneuudistuspaketti ja sitten neljäntenä myöskin työmarkkinaratkaisu

sen takia olisi oikeudenmukaista että te arvoisa pääministeri vastaisitte nyt tähän kysymykseen joka teiltä on välikysymyksessä demokratian pelikeinona ja sääntönä kysytty

arvoisa puhemies

ministeri te ette kyllä oikein vastannut minun kysymykseeni

kuten täällä moneen kertaan on todettu hallituksen tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja koska me näemme että se on pohjoismaisen hyvinvointivaltion kivijalka

arvoisa puhemies

edustaja brax ihan oikein kyseli sellaisten selvitysten perään joissa läpikäydään suomelle nyt jo aiheutuneet vastuut ja sitten myöskin arvioidaan mitä mahdollisesti edessä vielä on

jos te otatte vakavasti tämän huolen joka on esiin noussut näissä lääninhallitusten selvityksissä te tuotte tämän lakiesityksen tänne mahdollisimman pian eli se tarkoittaa ensi kevään aikana

jäin vain miettimään sitä että mikäli tuo rakennepaketti keskustan mielestä on vain retoriikkaa niin minkä takia te teette siitä välikysymyksen

sen takia me luomme edellytyksiä jotta yritykset tarttuisivat tähän mahdollisuuteen ja synnyttäisivät uusia työpaikkoja myöskin sillä että heillä olisi halukkuus kasvattaa oma yritystään ja sitä kautta työllistää ihmisiä

olemme valtiovarainministeriössä tällaista muistiota tai selvitystä tehneet ja se on vielä tarkoitus tänään lähettää eduskuntaan ja laittaa se myöskin sen jälkeen valtiovarainministeriön nettisivuille josta kaikkien kansalaisten on mahdollisuus käydä noita tietoja tarkistamassa

onko se silloin vain politiikkaa koska kaikki tiedämme että tuossa rakennepaketissa on monia konkreettisia asioita mukana mutta siinä on myöskin paljon pidemmälle aikavälille ulottuvia rakenteellisia uudistuksia joiden osalta valmistelu on vielä kesken

eli tämä on se toimeksianto johon myöskin työmarkkinaosapuolet ovat sitoutuneet ja työmarkkinaosapuolet neuvottelevat meille uudistuksen joka vastaa tähän tavoitteeseen

mutta minä jollain lailla koen että ne haasteet joiden edessä me tällä hetkellä olemme ovat niin mittavat että toivottavasti myöskin pystymme jatkamaan hedelmällistä vuoropuhelua opposition kanssa siinä vaiheessa kun valiokuntatyö käynnistyy kehyspäätöksen osalta mutta myös siinä vaiheessa kun ensi vuoden budjettiin valmistaudutaan koska koen että näiden haasteiden voittamiseen tarvitaan kaikki parhaat ideat suomesta

jaskari te ette ole lukenut meidän ryhmäpuheenvuoroamme

meillähän on suomessa kautta historian ollut senkaltainen perinne myöskin keskustan hallituksessaoloaikana että työmarkkinaosapuolet jotka rahoittavat meidän työeläkejärjestelmän eli työnantajat ja työntekijät neuvottelevat eläkeuudistuksen

koski viittasi tanskan malliin siihen kuinka meidän mielestämme vanhustenpalveluihin voisi hakea oppia tanskasta missä on enemmän tämmöistä kotihoidonomaista palvelutuotantoa

ministeri kataiselle haluaisin todeta että teidän puheenne on kyllä varsin ylimielistä ja toivon että otatte vakavasti tämän eriarvoisuuden kasvun yhteiskunnassa ja myöskin opposition tarjoamat vaihtoehdot joita me ihan avoimesti ja rakentavasti olemme täällä esittäneet

nyt teemme kaikki työtä sen eteen että löydämme ratkaisun jolla suomi pystyy olemaan mukana pysyvässä vakausmekanismissa jonka rakentamiseen olemme alusta lähtien aktiivisesti osallistuneet

tämä vanha käytäntö oli voimassa siihen asti kunnes pääministeri vanhanen keksi rukan lumilla rikkoa tämän vanhan perinteen ja asetti tavoitteeksi sen että vanhuseläkkeen alaikäraja pitää nostaa huolimatta siitä mitä työmarkkinaosapuolet asiasta olisivat mieltä

ainakin itse olen valmis kuuntelemaan niin kuin tähänkin asti valtiovarainvaliokunnassa myös opposition edustajia ja ottamaan myöskin sieltä vastaan ideoita joilla tätä yhteistä haastetta talouden tasapainottamiseksi velkaantumisen taittamiseksi ja uusien työpaikkojen talouskasvun synnyttämiseksi voitaisiin tukea

minä haluaisin myös ihan lopuksi vielä muistuttaa ministeri hyssälää ja ministeri risikkoa siitä että pelkällä hyvällä tahdolla lähimmäisenrakkaudella ei lisää hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille saada ei valvonnalla eikä myöskään lailla vaan tarvitaan rahaa

tuolla kansanedustaja sasin logiikallahan me voimme poistaa työnantajilta kaikki maksut koska silloinhan heillä olisi varaa maksaa parempia palkkoja palkansaajille

sen takia kelamaksun poisto oli tulonsiirto työnantajille tavallisilta palkansaajilta lapsiperheiltä eläkeläisiltä ja se ei ole oikeudenmukaista

me olemme yhdessä tehneet tavoitteen johon kaikki osapuolet ovat sitoutuneet ja työmarkkinaosapuolet näistä lähtökohdista eläkeuudistusta alkavat neuvottelemaan

olisitteko te sitä mieltä että nämä tulevaisuusinvestoinnit pitäisi jättää tekemättä eli te leikkaisitte vai olisitteko te sitä mieltä että nämä rahoitettaisiin velkarahalla

miksi energiaveroja jotka ovat tasaveroja voidaan kyllä nostaa teidän päätöksestänne johtuen mutta samaan aikaan osinkomiljonäärejä pääomatulomiljonäärejä ei voida verottaa nykyistä tiukemmin

mitä tulee ympäristöverotukseen kansanedustaja zyskowicz on oikein että me huomioimme myöskin verotuksessa ympäristön koska ilmastonmuutos on niin suuri haaste että jokaisen meidän pitää toiminnassamme siihen pyrkiä vastaamaan

se on hallituksen tehtävä

me emme voi laiminlyödä omia tehtäviämme ja sen takia meillä varautumissuunnitelmia on tehty hyvin erilaisiin skenaarioihin erilaisiin tulevaisuusnäkymiin

te puhutte kauniisti rahastosta kasvurahastosta me olemme toteuttamassa sen teidän rahastonne mutta nyt ei ole kysymys siitä vaan nyt on kysymys siitä miten te rahoittaisitte ne tärkeät tulevaisuusinvestoinnit joita muun muassa hallituksen budjettiesitykseen sisältyy ja jotka näillä myyntituloilla ollaan rahoittamassa

ymmärrän poliittisen retoriikan ja ymmärrän sen että asioita aina välillä yksinkertaistetaan mutta kaikella ystävyydellä edustaja kalmari yhteisöveron alennus ei koske pelkästään suuryrityksiä

hallitus voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa nimenomaan julkisen sektorin työllisyyteen eli valtion ja kuntien työllisyyteen

mutta se malli on se että kompensoidaan myös muille kuin maatalouskotitalouksille nämä korotukset niin että pienituloiset keskituloiset eivät joudu tämän verotuksen kärsijöiksi ja maksajiksi

mutta valitettavasti hallitus ei ole tästä kiinnostunut

se näkymä on karu se on pelottava ja sen takia hallitus ei tuota skenaariota halua toteuttaa vaan me haluamme tehdä työtä euron puolustamiseksi ja tehdä työtä sen eteen että suomi jatkossakin säilyy euron jäsenenä

minä olen huomannut että keskustan edustajat tätä väitettä viljelevät luen suomenmaata hyvin tarkasti mutta tätä väitettä tulee vastaan myöskin maakuntalehtien palstoilla valitettavasti

ehkä perussuomalaisten osalta olisin kaivannut vastausta siihen että kun te olette selkeästi esittäneet työnantajan sivukulujen leikkaamista mutta samaan aikaan esitätte kela maksun palauttamista niin mistä te sitten todellisuudessa sivukuluja olisitte työnantajilta leikkaamassa

eli me olemme tämän verotuksen myötä siirtymässä kohti tasaveroa

näin ollen minusta voi ihan aidosti kysyä teiltä valtiovarainministeri katainen miksi tämä hallitus ei tee kaikkea voitavaansa tämän työttömyysongelman ratkaisemiseksi

tässä kulkee perussuomalaisten ja hallituksen välinen ero koska perussuomalaiset lähtevät siitä että euro pitää hajottaa ja suomen pitää irtautua eurosta ja tämä ei ole hallituksen linja

tarkoittaako se sitä että te olisitte työeläkemaksujen alennuksen kautta leikkaamassa työnantajan sivukuluja mikä tarkoittaisi käytännössä sitä että meidän eläkekertymä olisi sitä kautta pienempi ja myöskin tulevaisuuden eläkelupaus tätä kautta vaarassa

on tietenkin hyvin mielenkiintoista että edustaja lintilä on tätä mieltä kun vajaa kuukausi sitten kansainvälinen valuuttarahasto antoi ylistävät lausunnot suomen hallituksen talouspolitiikan linjasta

arvoisa puhemies

se talouspolitiikan linja koostuu kolmesta osasta

minusta olisi nyt kunniakasta näin vaaliviikolla että hallitus myös antaisi lisäbudjetin ja keskusta pitäisi nuo sanansa

minun oikeudenmukaisuuteni kiteytyy ehkä siihen ajatukseen että yhteiskunnassa niitä jotka ovat kaikista heikko osaisimpia ei pidä laittaa tämän laman maksumiehiksi

arvoisa puhemies

edustaja sarkomaa ihan hyvin mietti ja pohti ääneen sitä voisiko rakennepaketin eri toimenpiteitä vauhdittaa

päinvastoin me olemme kehysriihen yhteydessä hyväksyneet rakennepolitiikan toimia sisältävän kannanoton joka pitää sisällään lähes jokaiselle ministeriön hallinnonalalle uudistuksia joiden me uskomme olevan välttämättömiä jotta me voimme vastata tähän kestävyysvajeeseen eli ikääntymisen haasteeseen ja toisaalta myöskin lisätä työllisyyttä suomessa saada uusia työpaikkoja tarjota ihmisille työtä ja sitä kautta turvata hyvinvointivaltion rahoituksen

mutta totean että norjassa on kolme kertaa vähemmän työttömiä kuin suomessa ja minusta se kertoo siitä että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut

se on minulle oikeudenmukaisuutta kuten myöskin se että yhteiskunnan varakkaat ja hyvätuloiset ovat omalta osaltaan ottamassa hieman suurempaa vastuuta näissä lamatalkoissa

mutta sitä että me joudumme esimerkiksi velkaantumisen vähentämiseksi tai hillitsemiseksi leikkaamaan joitain menoja kuten yksityisteiden tukea ei mielestäni kyllä mitenkään oikeudenmukaisuuskysymykseksi voida pukea

jos me pystymme nyt toteuttamaan sen mihin hallitus on rakennepaketissaan sitoutunut eli me vähennämme kuntien tehtäviä velvoitteita järkeistämme rakenteita luomme sitä kautta myöskin kunnille edellytyksiä tehdä asioita fiksummin ja uudella tavalla me pystymme tätä menojen kasvua leikkaamaan miljardilla

mutta se ei riitä meidän pitää tehdä enemmän ja sen takia hallitus toimii koko ajan omalta osaltaan viimeksi budjettiriihen yhteydessä kävi arvion läpi näistä rakenneuudistuksista ja totesi että kehysriihi on se seuraava tarkastelukohta jossa näihin asioihin uudelleen palataan

mutta samalla te olette nostamassa energiaveroa mikä tarkoittaa sitä että esimerkiksi metsäteollisuudessa energiavero tulee kolminkertaistumaan

arvoisa puhemies

aika moni kunta on nyt nostamassakin veroa jo ensi vuoden budjettiin mutta sen lisäksi tietenkin tarvitaan myöskin toimenpiteitä joilla tuottavuutta parannetaan

ministeri katainen jätti kertomatta tässä että kehysten ulkopuolisista päätösperäisistä menoista suurin osa on veronkevennysten kompensointia kunnille

edustaja korhonen kysyi allekirjoittaneelta näkemystä aluekehityksen huomioimisesta ja jonkin verran satun siitä tietämään kun asun edelleenkin kokkolassa keski pohjanmaalla

minusta tuo on kyllä edustaja saarikko varsin kova väite jos te katsotte kuinka suuren historiallisen uudistuksen me tulemme ensi vuonna toteuttamaan nuorten yhteiskuntatakuun muodossa

eli te olette sitä mieltä ministeri pekkarinen että kotitaloudet voi kyllä laittaa kahteen eri kastiin

uskon hyvin vahvasti siihen että keskeistä myöskin aluekehityksen näkökulmasta sen että meillä on menestyviä alueita eri puolilla suomea on että meillä on siellä elinvoimaista elinkeinoelämää meillä on yrityksiä jotka investoivat jotka synnyttävät uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja sitä kautta myöskin palkkaavat uusia ihmisiä

voi laittaa maatalouskotitaloudet eri kastiin ja sitten voi laittaa kaupunkilaiskotitaloudet eri kastiin maksattaa tämän veronkorotuksen näillä kaupunkilaiskotitalouksilla mutta maatalouskotitalouksille kompensoidaan tämä veronkorotus

sen lisäksi on nuorten aikuisten osaamisohjelmaa osatyökykyisten työllistämisohjelmaa pitkäaikaistyöttömien tukemista ja niin edelleen

miksi te käännätte selkänne kuntien vaikeuksille

miksi te haluatte maksattaa tämän laman laskun vanhuksilla lapsilla sairailla

mutta ministeri katainen otetaanpa tämä takuueläke

mutta sen lisäksi tarvitaan myös kaksi muuta keskeistä tekijää joista toinen on osaaminen ja tästä hallitus teki viime viikolla tärkeän päätöksen myöntäessään pysyviä toimilupia myöskin meidän maakuntien ammattikorkeakouluille

tähän toivoisin teiltä vastausta

uskon että koulutus on se tekijä jolla suomi jatkossakin pärjää ja siinä tietenkin erityisesti korkeakouluilla sekä ammattikorkeakouluilla että yliopistoilla on tutkimuksen näkökulmasta maakunnissa tärkeä rooli

sille että tekniseen kehykseen edellinen hallitus leikkasi työvoimapoliittisia määrärahoja tämä hallitus ei voi mitään mutta tekniseen kehykseen hallitus teki jo hallitusneuvotteluissa korotuksen ja nyt olemme tässä yhteydessä ensi vuoden budjettiin jälleen korottamassa työllisyysmäärärahoja ja se on tärkeää koska me emme tiedä miten työllisyys tässä epävarmassa tilanteessa kehittyy

vain sitä kautta me voimme turvata myöskin yritystoiminnan alueella ja hallitushan panostaa uusiin sekä liikennehankkeisiin että tietoliikenneinfraan erittäin voimakkaasti myöskin ensi vuoden budjetissa

olen itse kansanedustaja keski pohjanmaalta asun kokkolassa

minulle on hyvin tärkeä jo kotoa saatu lähtökohta että koko suomi pitää pitää asuttuna ja koko suomesta pitää pitää huolta

olemme olleet edelliset vuodet tai kuluneet vuodet finanssikriisin keskellä ja sen takia kansainvälinen yhteisö on halunnut lähteä tiukentamaan pankkien vakavaraisuussääntöjä mutta lisäämään myöskin sääntelyä finanssisektorilla

sen takia edustaja korhonen uskon hyvin vahvasti siihen että niin keski pohjanmaalla kainuussa pohjois suomessa itä suomessa kuin etelä suomessa olennaista on se että meillä on yrityksiä jotka haluavat työllistää joihin syntyy uusia työpaikkoja

ainakin henkilökohtaisesti olen ja uskon että myöskin hallitus on sitä mieltä että tämä on oikein tämä on oikein koska jos meillä olisi ollut suuremmat vakavaraisuussäännöt meillä olisi ollut enemmän sääntelyä niin ehkä me emme silloin olisi joutuneet senkaltaiseen finanssikriisiin jonka kourissa koko maailma ja nyt myöskin eurooppa on viime vuodet ollut

tästä syystä tämänkaltaisilla toimilla joita hallitus nyt tekee esimerkiksi pk sektorin tukemiseksi t k verovähennyksellä sijoittajan verokannustimella tuetaan myöskin yritystoimintaa alueilla ja maakunnissa ja uskon että se luo myös sitä todellista elinvoimaa joka antaa meille edellytyksiä huolehtia koko suomesta ja pitää huolta kaikkien suomalaisten

jotta me voimme katkaista pankkien ja valtioiden välisen kytköksen jotta me voimme lisätä sijoittajavastuuta pankkien osakkeenomistajien velkojien vastuuta tilanteessa jossa pankki ajautuu kriisiin ja jotta me sitä kautta voimme huolehtia että veronmaksajien rahaa tulevien pankkikriisien hoitamiseen ei enää tarvitsisi käyttää

myönnän ne

eli täällä ovat edustajat kalmari kettunen saarinen niikko turunen kiuru puumala kaikkonen kyllönen soukola ja ministeri pekkarinen

no niin sitten siirrymme ja puhujalistaan ja istunto etenee siten että seuraavan mediapaatti etukäteen ajateltu debatti tuokio ministeri henrikssonin esiintymisen jälkeen ja nyt mennä tätä puhevuorolista on sitten jonkin verran eteenpäin ja ensimmäisen puheenvuoron tässä yhteydessä käyttää edustaja palveluista

ja meidän ei pidä olla sokeita sen edessä että vaikka tällä hetkellä suomalaiset pankit ovat terveitä verrattuna monien muiden maiden pankkeihin niin voi se paha päivä jälleen suomeenkin joskus koittaa

sen takia on hyvä että me olemme myöskin keränneet toimialalta rahaa jolla me voimme pankkikriisiä hoitaa tilanteessa jossa meidän pankit ovat vaikeuksissa

valitettavasti tämä johti siihen että useissa kunnissa erityisesti määräaikaisia työsuhteita ei enää jatkettu ja tämä kohdistui myös sosiaali ja terveyspalveluihin

viime vaalien alla kaikki puolueet kaikki täällä eduskunnassakin olevat puolueet asettivat ykköstavoitteeksi vanhusten palvelut että me saamme sairaille yksinäisille apua odottaville vanhuksille palveluita

miksi hallitus unohti nämä vaalien alla annetut lupaukset ja miksi niin moni vanhus joutuu edelleenkin odottamaan palveluita turhaan